lisäksi rikoslakiin koottaisiin rikoslain kokonaisuudistuksen mukaisesti eräitä muita maahantuontiin ja vientiin liittyviä rangaistussäännöksiä

arvoisa puhemies

tämä on asia jota toimintaa harmaata taloutta vastaan vaatineet kansanedustajat joita näen täällä tänään rivissä muutamiakin ovat pitkään vaatineet

syytä on myös erikseen kiinnittää huomiota lainsäädännön muutosehdotuksiin jotka oikeuttaisivat esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöt salassapitovelvollisuuden estämättä tekemään poliisille ilmoituksen epäilemästään lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta

mielestäni oli todella tärkeätä että tässä hallituksessa löytyi ministeriöiden välillä yhteisymmärrys siitä että tämä voidaan tehdä

mihin suomen valtion lainsäädännön toimivaltarajat eivät kuitenkaan riitä niin me emme voi poistaa sitä ongelmaa jos tätä rikosta tehdään joko vain ja ainoastaan naapurimaiden tullipuolella tai sekä että

yleissopimuksesta johtuu sitten merkittävä ja aika paljon jo julkisuutta keskusteluakin aiheuttanut muutos että tullaan kriminalisoimaan niin sanottu grooming jonka suomenkielinen ja lakiesityksessä oleva nimi on lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

tästä olen käynyt keskusteluja sekä venäjän oikeusministerin että arbitraatiotuomioistuimen presidentin kanssa ja hyvin keskeiseksi parannuskeinoksi olemme molemmat havainneet sen ja sen parissa molemmat maat tekevät tällä hetkellä työtä että tullitoiminta saataisiin sähköistettyä ja että päästäisiin nykyistä helpommin vertaamaan eri puolilla rajaa annettuja tietoja ja saataisiin sitäkin kautta rikokset paremmin selvitettyä rikolliset syytteeseen ja tuomiolle

perjantaina esittelypuheenvuorossa juoksin aika nopeasti läpi asiat jotta jäi aikaa myös debattiin ja sitä puhetta täydentäen muutama seikka sekä muutama kommentti teidän hienoihin puheenvuoroihinne

kysymys on houkuttelusta joka tehdään tarkoituksessa valmistaa lapsipornografiaa tai kohdistaa lapseen hyväksikäyttörikos

arvoisa puhemies

sitten hiukan vähemmälle huomiolle toistaiseksi julkisuudessa jäänyt osa tätä uudistusta jota en malta olla sanomatta näin sairaanhoidonopettajan tyttärenä pidän erittäin tärkeänä uudistuksena

esittelypuheenvuorossani en nimittäin mielestäni aivan riittävän hyvin tuonut esiin sitä asiaa jota edustaja rauhala äsken vielä korosti että kysymys on aina perheen auttamisesta ja että siinä pois lähettämisen tai lähetteiden maailmassa todellakin tämä esimerkki myös joka täällä keskustelussa mainittiin yli sadasta kontaktista eri auttajiin mutta kokemus että yksikään ei auttanut on tyypillistä myös se että perheen mielenterveysongelmaista äitiä tai isää tai päihdeongelmaista äitiä isää isoisää tai uusperheen jäseniä hoidetaan erikseen ja lasta mahdollisesti hoidetaan erikseen

tärkeä muutos on myös se että jatkossa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit tämisessä käytettävään rikosrekisteriotteeseen merkitään myös pornografia ja seksuaalirikoksista tuomitut sakkorangaistukset

työntekijään kohdistuvan lievän pahoinpitelyn erityispiirre on että uhri yleensähän pääsee pakoon ettei uhri yleensä pääse pakoon väkivaltatilanteesta

mutta sielläkin ajatelkaa esimerkiksi hoitotilannetta päivystystä yöllä työntekijä asetetaan vastuuseen siitä että hän vielä kaiken kiireen keskellä alkaa pohtia rikosprosessuaalisia tilanteita ja sitä vaatiko hän rangaistusta

näitä hyviä esimerkkejä on nyt muutamalla paikkakunnalla mutta niihin on asiantuntijoilla hyviä malleja sisäänajamisesta ja varsinkin tiedonkulusta että se moniammatillinen ryhmä joka auttaa lasta pystyisi samalla seuraamaan myös miten lapsen vanhempien apu etenee jos on kysymys tilanteesta että lapsi voi huonosti siksi että jommallakummalla tai molemmilla vanhemmilla on mielenterveys tai päihdeongelmia että se tieto kulkisi eikä tulisi semmoista katkosta että yritetään sitä tosiasiaa että lapsi kasvaa aina jossain yhteisössä peittää ja yritetään vain yhteisön eri osia toisistaan tietämättä ja riippumattomasti muka hoitaa

tämä on kohtuutonta ja tähän tulee nyt muutos

esityksen mukaan virallisen syytteen alaiseksi tulee lievä pahoinpitely joka kohdistuu henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi joko työpaikalla tai esimerkiksi hoivatyötä asiakkaan luona tehtäessä

entistä enemmän muun muassa kotisairaanhoito ja kotikäynnit tehdään jopa öiseenkin aikaan ja viitaten äskeiseen keskusteluun jopa kotiin jossa saattaa olla esimerkiksi huumeiden käyttäjiä niin ettei ole työparia vaan työntekijä menee sinne yksin

säädetään rangaistavaksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen

teknologia on muuttunut aika paljon ja usein nämä lapsipornoringit eivät enää säilytä jossakin tiedostoa vaan se tiedosto otetaan vaan sen katselun ajaksi haltuun

myös kaikki yleissopimuksen mukaiset rikokset tulevat virallisen syytteen alaisiksi ja luovuttaisiin kaksoisrangaistavuuden vaatimuksista kansainvälisissä tilanteissa

ja tältä osin tämä muun muassa taas kerran ja tämä ei ole vain siksi että edustaja urpalainen on niin loistava kansanedustaja vaan siksi että hänen kotikuntansa imatra on todella tehnyt hyvää työtä oli yksi asia mikä tuli esiin tässä onnistuneessa imatran mallissakin

väkivalta kohdistuu esimerkiksi ravintolatyössä tarjoilijoihin kaupan myyjiin terveyskeskusten hoitohenkilökuntaan ja sosiaalialan työntekijöihin

erityisesti ja nyt täytyy olla varovainen sanoissaan ettei ymmärretä väärin on tärkeätä tunnistaa ne riskiryhmät joissa siis on päihde mielenterveys tai molempia ongelmia joissa on hyvin nuoria vanhempia tai yksin vanhemmuuttaan nuorena vastuuta kantava oli sitten nainen tai mies

lievää vakavammat pahoinpitelyt ovat jo nykyisin virallisen syytteen alaisia rikoksia

on aika irvokasta että liiketoimintakielto on voitu määrätä tavallaan paperiin tai rahaan liittyvissä tilanteissa mutta ei niissä kun rahaa on tehty loukkaamalla hyväksikäyttämällä puolustuskyvytöntä lasta

toki poliisissakin on naisia ja enenevässä määrin ja hyvä niin mutta voidaan jossain määrin nähdä että tässä lakimuutoksessa on myös tasa arvonäkökulma siinä mielessä että se saattaa työssään tätä yhteiskuntaa palvelevat työntekijät samalle viivalle nykyistä paremmin

jos siinä tilanteessa on vielä mielenterveys tai päihdeongelmia niin on hyvin tärkeätä että siinä matalan kynnyksen puuttumisessa joka on muuten yllättävän halpaa koska se vierellä kulkeminen siinä perhetyössä on tuntihinnaltaan huomattavasti halvempaa kuin myöhemmin sitten nämä korjaavat yksittäisten luukkujen takaa saatavat kalliit erikoissairaanhoidon ja psykiatrian palvelut paremmin huomattaisiin paitsi se moniammatillisuus välitön puuttuminen niin se että täytyy sitä koko yhteisöä tukea ja auttaa

yleissopimukseen liittyminen ja käytännön tarpeet eivät vaadi laajoja muutoksia mutta kuitenkin edellä kuvattuja ja niiden lisäksi ne vaativat merkittävää tiedottamista meidän kaikkien nykyistäkin suurempaa valmiutta nähdä tunnistaa kääntyä lastensuojelun tai poliisin puoleen silloin kun näyttää siltä että lapsen ympärillä on lapselle vaarallisia aikuisia aikuisia jotka vahingoittavat tekevät rikoksia lapselle

lopuksi on syytä korostaa että yksinomaan lainsäädäntö etenekään rikosoikeudellinen ei ole riittävä keino puuttua lapsi lähisuhde tai työpaikkaväkivaltaan

väkivallan torjunta on sitä tehokkaampaa mitä paremmin ja varhaisemmin viranomaiset uhrin lähipiiri ja koko yhteiskunta tunnistavat väkivallan ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin

me emme voi auttaa lasta jos perimmäinen syy on siinä että äiti tai isä käyttää liikaa alkoholia tai on mielenterveysongelmainen

kun valiokunta totesi todella suurella helpotuksella että hallituspuolueet ja oppositiopuolueet pääsivät tähän sote sopuun ja sitä viime perjantaina hehkutin niin ennen tätä sopua olimme hyvinkin ahdistuneita miettiessämme miten pukea ponnen muotoon se tosiasia että yksittäisissä kunnissa on tehty jo jonkin aikaa aika hyvää työtä mutta suurimmassa osassa kuntia ei ja miten ne hyvät käytänteet saadaan koko maahan

päinvastoin sen jälkeen kun tähän perehdyttiin niin käsittääkseni sekä valiokunnan vastaanotto että vastaanotto muutenkin laajemmin on toivottanut tämän tervetulleeksi

tämä uudistus yksinään ei olisi niin merkittävä kuin alussa sanoin ellen tietäisi että tämä hallitus samalla lanseeraa nyt jo kolmella paikkakunnalla pilottina olevan ja tavoitteena on saada tämä koko maahan kaikkiin lähisuhdehälytystilanteisiin kanadasta ja walesista tutun riskinarviomenetelmän jossa samalla kun poliisi menee lähisuhdeväkivaltatilanteeseen se käynnistää moniammatillisen riskinarviointiprosessin

sotehan mahdollistaa sen huomattavissa määrin mikäli ja tätä en perjantaina kerinnyt ajanpuutteen vuoksi sanoa se sote on muutakin kuin vain järjestämis ja niin kuin runko raamiratkaisu

valtion budjetissa ei ole juurikaan mitään erityisen turhaa joten silloin jos priorisoidaan työllisyyden hoitoa yli kaiken niin tämmöisiä sinänsä ikäviä mutta tässä tapauksessa suhteessa moniin muihin leikkauksiin pieniä leikkauksia päädyttiin tekemään

soten raamiratkaisu on välttämätön mutta sen lisäksi ne siilot eri hallinnonalojen välillä on samassa yhteydessä purettava jotta nämä viisi uutta sote aluetta voivat aivan oikeasti ohjata koko alueensa ennalta ehkäisevän syrjäytymisen vastaisen työn tähän uuteen asentoon esimerkiksi imatran asentoon hämeenlinnan asentoon tai vantaan asentoon meillä on joitakin hyviä paikkakuntia

mutta se ei kyllä sulje pois sitä ajatusta että jos vuoden varrella tilanne kriisiytyy niin siihen on syytä sitten palata uudelleen ja harkita niin kuin viime vuonnakin

tämä yhteisvaikutus tulee vähentämään suomalaista väkivaltaa ja lopettamaan väkivallan kierteen aikaisemmin

ja tältä osin täytyy sanoa että työ näyttää olevan vielä aika vaativaa ja aika haastavaa ja rohkenen toivoa että jokainen tähän asiaan perehtyvä omalta osaltaan tulee paimentamaan että sote tarkoittaa myös sitten näitten sisällöllisten lakien yhteensovittamista näiden siilojen ja hallinnon rajojen purkamista ei vain tietosuoja asiassa josta täällä on paljon puhuttu viisaita vaan koko palveluketjussa

tässä pahassa tilanteessa kun velkaneuvojien on keskityttävä neuvontaan ei ole mitään järkeä aloittaa suurta organisaatiouudistusta vaan nyt on keskityttävä joka työtunti käyttämään siihen että ylivelkaantuneet saavat apua

kun tiedämme sitten mitä soten ulkopuolelle jää esimerkiksi koulutoimi mahdollisesti vapaa ajantoimi niin vielä meillä on siinä että moniammatillisessa yhteistyössä sote todellisuudessa nämä kuntatasolle jäävät lasten ja nuorten auttamisen kannalta keskeiset työryhmät sitten toimivat yhteen paljon paimentamista

vain tästä suomalaisesta maineesta ja mitä tässä käydyssä keskustelussa on käynyt esille arvioinnista niin toivoisin kuitenkin ettei nähtäisi mitään syytä yrittää vähätelläkään niiden ongelmien määrää

lopuksi kiittäisin edustaja anttilan sanoiksi pukemaa asennetta että tämä on yhteinen projekti

zyskowiczin alkupuheessa mielestäni hyvin kuvailtiin kuinka pöyristyttävää on muun muassa se että merkittävä osa kansanedustajista oli jättänyt ilmoittamatta ja jo pelkästään se yksinään on asia josta mielestäni on ihan oikeutettua olla yhä vielä aikojenkin kuluttua sitä mieltä että suomessa on ongelma

me emme käy päi vänpoliittista hallitusoppositio oikeistova semmisto kaupungitmaaseutu keskustelua tai väittelyä ja edustaja anttilan kuvaama innostunut loppukaneetti olkoon esimerkkinä siitä että tämänkaltaiset isot miljardiluokan kysymykset eivät ratkea sillä että me pienennämme ne päivänpoliittisiksi yksittäisiksi riidoiksi

lapintien kanssa samaa mieltä siitä että kyllä ilmeisesti näissä transparency internationalin arvioissa tämä koko esiin tullut sotku on vaikuttanut siihen kun se tutkimusmetodihan on että suomessa toimijoilta kysellään heidän tuntemustaan ja on jäänyt epäilys semmoisesta että onkohan kaikki tullut esille tai että hetkinen olenkin ollut ehkä sokea joillekin tietyille rakenteille

kiitos

tältä osin meillä on kyllä nyt parantamisen ja näytön paikka vaikka nämä erot tässä kärkijoukossa nyt me olemme kuudentena ovat aika pientä marginaalia ja sekin täytyy muistaa että me olemme yhä maailmanluokan huippumaita

mutta tänään meillä on ratkaisu meillä on iso ratkaisu käsissämme tässä

arvoisa herra puhemies

minä kuvasin tosiasiallisesti puoliorpoutta jossa yhtäkkiä kuitenkin puoliorvoksi jäänyttä kohdellaankin täysorpona ja se on voin vakuuttaa erittäin traaginen ja epäreilu tilanne

lapsella pitää siinä tilanteessa kun toinen tosiasiallisista vanhemmista kuolee olla jos koska oikeus myös siihen toiseen vanhempaan ja siksi tämä laki on nimenomaan lapsen edun laki

heinosen viisaaseen kysymykseen

olemme ajatelleet että tämä koulutus ja neuvonta pääsääntöisesti kuuluu kunnille ja sitä ohjaa sosiaali ja terveysministeriö mutta me olemme oikeusministeriössä toki miettineet juuri muun muassa väärien tietojen leviämisen estämiseksi sitä kuinka tiukat kriteerit on oltava niissä tilanteissa jos biologinen isä tiedetään ja on kuvioissa ylipäätään

yksi ajatus on ollut että lakivaliokunnalle kerrottaisiin kun olette tulossa meille ministeriöön näistä suunnitelmista vähän enemmän tässä ihan lähiviikkoina

ja nyt jälleen puhdistaa erittäin hyvä

väätäinen on aivan oikeassa siinä että aika tavallinen tekotapahtuma on se että sen on ainakin tiennyt jompikumpi vanhemmista tai tekijä on joko lapsen toinen biologinen vanhempi tai sitten äidin tai isän uusi kumppani ja tosiasiassa äiti tai isä ainakin aavistaa tai tekee

siinä rikosoikeuden yleiset opit itse asiassa siitä kun rikoksen tietää ja sallii sen tapahtuvan ovat käytettävissä mutta niitä ei läheskään aina tutkinnassa samalla tavalla ja samalla aktiivisuudella oteta mukaan kuin esimerkiksi silloin jos tutkittaisiin pankkiryöstöä tai jotain muuta tekoa

tämä on erittäin iso koulutushaaste

lipposen esiin tuoma seikka on erittäin tärkeä

minä olen eri haastatteluissa yrittänyt puhua sen puolesta että monissa kouluissa on nyt tätä lasten kasvatusta semmoista omien rajojen tuntemista sitä että sinulla on oikeus omaan reviiriisi ja vieraat aikuiset eivät saa sinua tietyllä tavalla koskettaa

on ollut vähän järkyttävää saada osittain semmoista palautetta että tämän kaltainen valistus tai koulutushan on epäsuorasti vastuun siirtämistä lapselle ja se on järkyttävintä mitä ministerin suusta on ikinä kuulunut koska tämän kaltaisesta koulutuksesta on saatu maailmalta ja suomesta erittäin hyviä tuloksia

tähän ed

nimenomaisesti hallituksen esityksessä on vielä tästä todettukin että muun muassa saamelaiskäräjille tämä oli ymmärrettävästi erittäin tärkeä asia ja saamelaiskäräjien pyynnöstä olen jo valiokunnan puheenjohtajallekin kirjoittanut vielä kirjeen että muun muassa tähän asiaan valiokunta vielä asiantuntijakuulemisessaan perehtyy

keskustelu on päättynyt täällä voi myös neuvosto wec

ja pakkotilan tulkinnat aivan niin kuin ed

anteeksi onko tulevalle

meillä on oikeuskirjallisuudessa erittäin erittäin vakiintunut käsitys että nimenomaan koiraa vaikka sen koiran arvokin olisi vähäinen koska sen tunnearvo ja merkitys on suuri silloin saa suojella jos on aito pakkotila

on sitten tietysti ihan eri asia jos väittää pakkotilaksi sitä että yhtenä päivänä näkee jossakin pedon ja sitten neljäntenä päivänä lähtee sitä jäljittämään

on hiukan vaikea edes suhtautua ajatukseen siitä että se olisi jotenkin metsästäjiä loukkaavaa tai leimaavaa että tehdään tämmöinen laki jota nimenomaan kunniakkaat hienot metsästäjät ovat toivoneet

sanottakoon se nyt vielä aivan selvästi että jos ihminen katsoo että ruokavaliossaan on syytä olla lihaa niin kyllä taitavan metsästäjän tappama eläin ja siitä saatu liha on monella tapaa eettisesti ja luomunäkökulmasta kestävintä tapaa sitten saada lihaa syötäväkseen

kantola täällä suoraan sanoi matalista rangaistustasoista niin saman tien etsittiin resurssit ja käynnistettiin vastaavan selvityksen tekeminen aikuisiin kohdistuvista raiskausrikoksista

jos metsästäjä on taitava niin kuin suomalainen metsästäjä yleensä on niin silloin eläin on saanut ensin elää lajityypillisen elämän ja sitten kuollut huomattavasti hyväksyttävämmällä tavalla kuin monessa muussa tilanteessa

väätäinen jaostoineen tuntee ongelman kuinka huono rahoitustilanne oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella on ja sitten vielä eräät sinänsä ihan hyvät inhimilliset tilanteet tutkijoiden joukossa ovat johtaneet siihen että näillä näkymin tammikuussa siis reilun kuukauden päästä saadaan tämä kattava tutkimustulos myös aikuisiin kohdistuvien seksuaalirikosten yleisestä rangaistustasosta

se että julma koiratappelu tehdään nyt törkeäksi ei kyllä ole pois mitenkään siitä että arjen turvallisuutta hoidetaan muualla

tämä hallitus tuo vielä tälle eduskunnalle lähiviikkoina raiskausrangaistusten kiristämisen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten erittäin merkittävät kovennukset siinä paketissa merkittäviä ihmisiin liittyviä muitakin kriminalisointeja ja sen lisäksi vielä vastikään eilen lakivaliokunta on hyväksynyt lähisuhdeväkivaltaan erittäin merkittävän laajennuksen

mutta jo nyt ja siksi olemme tässä tänään esittelen yhden osauudistuksen koskien aikuisiin kohdistuvien raiskausrikosten rangaistusten koventamista koska tältä osin olemme varmoja että suomalaisessa lainsäädännössä on ollut puute oikeustajun vastainen piirre johon muun muassa amnesty international ja monet naisjärjestöt ovat kiinnittäneet jo pitkään huomiota

tässä mainitussa direktiivissä laittomasta työvoimasta eduskunta on yksimielisesti sekä valiokunnissa että suuressa valiokunnassa hyväksynyt tämän hallituksen linjauksen

sen takia nyt tämä mitä tässä esittelen on todennäköisesti siis osauudistus ja mikäli optulan selvitykset viittaavat siihen että koko rangaistustasoissa tarvitaan saman kaltaisia korjaustoimia kuin mistä puhuin äsken lasten kohdalla niin siihen sitten palataan

kysymys on siis siitä että hallitus täysin tukee sitä tavoitetta millä tavalla laitonta työvoimaa tullaan torjumaan mutta juridinen ja itse asiassa oikeusperusta argumentit ovat hyvin vahvoja sen suhteen että jokainen jäsenmaa valitsee itse käyttääkö kriminalisointia vai hallinnollisia sanktioita

oinonen väitti laskea vankilukua vaan nimenomaan se että voidaan muun muassa näihin mainittuihin seksuaalirikoksiin ja väkivaltarikoksiin koventaa rangaistuksia niin kuin kuuluu koventaa muuttaa suhtautumistamme väkivaltaan entistä tiukemmaksi

rajamäki tuntee hyvin sen että myös hänen omat puoluetoverinsa ja muun muassa suuren valiokunnan puheenjohtaja erkki tuomioja ovat hyvin voimakkaasti puolustaneet tätä hallituksen ja oikeusministeriön linjaa tässä asiassa

hallituksen esityksen mukaan raiskausrikoksiksi määriteltäisiin kaikki teot joissa rikoksen tekijä on sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa käyttämällä hyväkseen tämän puolustuskyvyttömyyttä riippumatta siitä mikä on tekijän osuus puolustuskyvyttömyyden syntyyn

arvoisa puhemies

perjantaina tällä viikolla oikeusministerit kokoontuvat lounaskeskusteluun juuri tämän kansainvälisen taloudellisen kriisin takia kansainvälisestä järjestäytyneestä talousrikollisuudesta keskustelemaan

rajamäen muutenkin esille tuomat pointit ovat niin tärkeitä että niistä varmaan keskustellaan nyt perjantaina myös brysselissä kun oikeusministerit pitävät lounasta

ehdotukset perustuvat kesällä julkaistuihin selvitysmiehen ehdotuksiin joihin suhtauduttiin jälleen kerran erittäin myönteisesti lausuntokierroksella

ehdotusten taustalla on ennen kaikkea se että seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisen vakavuus ei välttämättä riipu siitä miten puolustuskyvyttömyys on syntynyt

selkeät säännökset myös estävät hankalien laintulkinta ja näyttötilanteiden syntymistä sekä vähentävät tarvetta kiinnittää huomiota uhrin omaan käyttäytymiseen

kuten hallituksen esityksessä todetaan nyt ehdotetut muutokset ovat omiaan suojaamaan erityisesti naisten sekä pysyvämmin puolustuskyvyttömien henkilöiden kuten vammaisten ja sairaiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta

mutta siis tästä eteenpäin ei ole enää niin että jos olet esimerkiksi nuorehkona ja vielä aika tottumattomana alkoholinkäyttäjänä sammunut ja joutunut raiskauksen kohteeksi niin sitä ei kutsuttaisi raiskaukseksi ja että rikostutkinnassa itse asiassa kovinkin paljon enemmän keskityttäisiin omiin toimiisi ja siihen että mites sitä nyt tuli juotua ja missä seurassa ja ollaanko sitä oltu ihan niin kuin tyrkyllä

ja mielestäni suorastaan järkyttävää on se että tähän asti ennen tätä lakiuudistusta sama tilanne on kohdannut monia vammaisia

kun heillä ei ole ollut kykyä pistää hanttiin puolustautua vastustaa sitä tekoa niin tekoa ei ole määritelty raiskaukseksi

tämän jälkeen määritellään

mutta puhuitte tästä ensi ja turvakotien liiton rahoitusvajeesta

arvoisa herra puhemies

kumpula natrin viimeisiin havaintoihin on hyvä päättää ja onkin jännä nähdä missä määrin se että nyt lain mukaan sitten täytyy näyttää se todellinen korko hillitsee tätä tahtia ja missä määrin myös muut muun muassa väärinkäytösten kitkeminen todellakin vähentävät tätä tahtia

ministeri risikko jonka toimivaltaan nämä asiat kuuluvat omalta osaltaan tekee parhaillaan töitä

mutta kyllä me oikeusministeriössä olemme katsoneet tätä tilannetta niin että pysyvä kestävä ratkaisu täytyisi seuraavissa hallitusneuvotteluissa löytää

merkittävästi suurempi filosofinen kysymys on se mihin täällä viitattiin toisaalta missä määrin on kysymys siitä että tämmöinen oman talouden hallinta ja korkojen ymmärtäminen voi olla laajemmin ongelma tai hukassa ja näihin ei pelkästään lainsäädännöllä pystytä puuttumaan

tällä metodilla joka on yksi versio ruotsissa käytössä olevasta maksujärjestelmästä me saisimme pysyvän rahoituksen niille kansalaisjärjestöille ja niille suojajärjestelmille ja myös ed

ukkolan peräänkuuluttamille kansalaisjärjestöille jotka paremmin löytäisivät myös maahanmuuttajaväestöstä joukon

esitutkinta pakkokeino ja poliisilainsäädännön kokonaisuudistus käynnistettiin kolme ja puoli vuotta sitten esitutkinta ja pakkokeinotoimikunnan asettamisella

toimikunnan työ lausuntokierros ja jatkovalmistelu on nyt saattanut meidät tälle merkittävälle hetkelle ja todellakin jo etukäteen kiitoksia vastuuvaliokunnille

tämä ei ole mitenkään utopistinen eikä tuhoaisi koko valtiontalouden kirjanpitoa jos sakoista poikkeuksellisesti suostuttaisiin tällä tavalla korvamerkitsemään asioita

kankaanniemi väitti että tällä vaalikaudella siltä osin kun olen vastuussa on tehty hidasta työtä niin minun on pakko sanoa että tämä eduskunta sen puhemiehistö ja kaikki ovat erittäin ansiokkaasti vaatineet hallitukselta parempaa lainsäädännön laatua

he ovat vaatineet sitä että ei poliittisten irtopinnojen keräämisen innossa tehdä lainsäädäntöä jota ei valmistella kaikkia osapuolia kuullen ja huolellisesti

toisiinsa liittyvistä esityksistä toisessa eli oikeusministeriön valmisteluvastuulle kuuluvassa ehdotetaan säädettäväksi uudet esitutkinta ja pakkokeinolaki ja toisessa eli sisäministeriölle kuuluvassa sitten poliisilaki ja olemme puhemiesneuvoston kanssa sopineet että ministeri holmlund samaan perään esittelee poliisilain koska nämä kaikki lait on valmisteltu yhteistyössä